työmarkkinajärjestöjen juuri solmima maltillinen palkkaratkaisu toki auttaa mutta on muistettava että energiaintensiivisen vientisektorimme kustannustasoon vaikuttavat suuresti myös energia ja kuljetuskustannukset

ei nuorilla ole aikaa eikä mielenkiintoa tutustua mahdottoman vaikeisiin asioihin vaan sen pitää olla mahdollisimman simppeli sekä yrittäjälle että sille nuorelle niin että he kohtaavat toisensa ja sitä kautta sitten päästään eteenpäin

tämä eläkeiän nostaminen ei istu jokaiselle alalle tasapuolisesti

vaihtoehtobudjetissamme ja rakennepaketissamme esitettiin useita toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja seisomme edelleen ehdotustemme takana

talouskasvumme ja työllisyyden kannalta keskeisen pk sektorin kasvua ja työllistämismahdollisuuksia parantaisimme nostamalla alvin alaisen toiminnan alarajaa toteuttamalla työllistävien pk yritysten viron mallin mukaisen yhteisöverotuksen sekä nostamalla kotitalousvähennyksen määrää

ei niin että jompikumpi osapuoli toteaa esimerkiksi tässä yleisesti pelkona on se että työnantaja sanelee että nyt on tilanne vaan se katsotaan yhdessä

poliisi palomies tai raskasta kolmivuorotyötä tekevä henkilö jää ani harvoin täysin palvelleena emerituksena eläkkeelle

tai eivät ole jos luottamusäänestyksessä hallituksesta ei löydy tarpeeksi edustajia jotka ovat valmiita pistämään isänmaan edun oman ja puolueen edun edelle

kyllä ohjeistus tapahtuu

turvapaikanhakijoiden voimakas kasvu vaikuttaa oikeusministeriön hallinnonalalla merkittävästi julkisen ja yksityisen oikeusavun sekä hallinto oikeuksien ja korkeimman hallinto oikeuden lähivuosien toimintaan

lopettaisimme myös nykyisen lähinnä venäläisiä hyödyttävän energiapolitiikan ja ottaisimme politiikkamme tavoitteeksi kohtuuhintaisen ja kotimaisen energian

meidän on lopetettava teeskentely koska emme voi uhrata teollisuuttamme epärealististen ilmastotavoitteiden takia joita ei ole otettu käyttöön muualla maailmassa

pk yrityksiä taas tukisimme toteuttamalla työllistävien pk yritysten viron mallin mukaisen yritysverotuksen

ainoastaan vaalien kautta tähän maahan saadaan todellisiin uudistuksiin kykenevä toimintakykyinen hallitus

kyllä minä uskon näin entisenä duunarina että myös siellä nähdään tämä hyvin viisaaksi ja tämmöistä paikallista sopimistahan jo nyt käytetään hyvin paljon nyt tätä toisin sopimisen mahdollisuutta vaan laajennetaan

arvoisa puhemies

eurokriisi ei ole ohi

arvoisa puhemies

joo edustaja vanhanen kokeneena poliitikkona tiesi miten tämä asia menee ja näinhän tätä täytyy ajatella että se yritys pitää saada mahdollisimman suureen vastuuseen siitä mitä he ovat tässä tehneet eli ovat irtisanomassa ihmisiä ja he ovat kertoneet että he kantavat tätä vastuuta ja se vastuunkantaminen pitää tietenkin maksimoida

perussuomalaisten ääni kuuluu jo euroopassa ja vaalien jälkeen se kuuluu entistä voimakkaampana mutta kotimaan asiat ovat meille aina etusijalla

lisäksi purkaisimme turhaa sääntelyä ja ketteröittäisimme lupabyrokratiaa sillä mielestämme on käsittämätöntä että lupaprosesseissa on jumissa miljardien edestä investointeja

hallitus on toistaiseksi tuottanut vain pettymyksiä rakenteellisia uudistuksia koskevissa päätöksissään minkä seurauksena paine on kasvanut ja kansalaisten odotukset uusille aiempaa paremmille päätöksille ovat entistä suuremmat

kun katsoo kaikkia kataisen hallituksen kauden budjetteja ei voi välttyä ajatukselta että hallitus on tainnut omasta mielestään keksiä julkisen talouden sammon josta voi aina tarvittaessa takoa muutaman sata miljoonaa budjettiin

pidämme myös aivan uskomattomana että hallitus on suurtyöttömyyden kynnyksellä päättänyt leikata työllisyysmäärärahoja

turvapaikkajuttujen nopean käsittelyn kannalta on tärkeää kaikin mahdollisin keinoin tehostaa asioiden käsittelyä läpi koko turvapaikkaprosessin hakemusten jättämisestä aina muutoksenhakuun ja päätösten täytäntöönpanoon saakka

hallitus ei ole myöskään kyennyt esittämään välittömiä toimia joilla suomen taloutta ja työllisyyttä voidaan kohentaa

yli puolen miljardin euron energiapakettimme tavoitteena on kääntää energiapolitiikkamme suunta ja ottaa energiaomavaraisuuden tuntuva nostaminen energiapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi

liittyen nyt tähän metsähallitus lakiin ja saamelaisiin noin ylipäätään käsittääkseni saamelaisten asia on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan katsottavana siis liittyen tähän metsähallitus lakiin

arvoisa rouva puhemies

minä olen tietysti jäävi arvioimaan voi olla että välillä tulee skitsofreeninen olo kun tätä työtä tekee mutta en kyllä allekirjoita sitä että hallitus jotenkin tieten ja tahtoen hyökkäisi jonkin ryhmän kimppuun

ja kyllä nämä kaikki kokemukset niin kuin nokian bridge ohjelma vaikka ne eivät kaikille tuo ratkaisuja niin siellä on hyviäkin tapauksia

satojen miljoonien säästöjä taas saataisiin toteuttamalla jo aiemmin ehdottamamme kehitysapurahasto joka siirtää vastuun kehitysavun rahoittamisesta suomen valtiolta ensisijaisesti yksittäiselle kansalaiselle

me emme voi tätä hyväksyä sillä sen lisäksi että valtionosuusleikkaus kurittaa ennen kaikkea yhteiskuntamme heikompiosaisia se on myös tehoton keino julkisen sektorin velkaantumisen kuriin saamiseksi

saamelaiskysymys on ylipäätään liittyen ilo sopimukseen ja saamelaiskäräjiin erittäin vaikea

terveydenhuolto päiväkodit koulut ja vanhustenhoito ovat kaikissa olosuhteissa vääriä kohteita säästää

minä ymmärrän sen että tässä tilanteessa tässä ja nyt se ei kauheasti niitä työttömäksi jääviä lohduta mutta se on vaan niin että on pakko katsoa eteenpäin

ensin kesti ja kesti saada edes tiedotetta siitä mitä hallitus oli kehysriihessä päättänyt ja kun tiedote lopulta saatiin teksti oli lähes lukukelvotonta konsulttimunkkilatinaa jossa kerrottiin leikkaustenkin olevan oikeasti asioiden parannuksia ja pienimmätkin parannukset maalattiin historiallisiksi uudistuksiksi

vaikka valtio velkaantuu hallituksen tempuilla vähemmän kuntien velkaantuminen vastaavasti kasvaa joten koko julkisen sektorin tasolla muutos on noin plus miinus nolla

verotuksen oikeudenmukaisuutta parantaisimme verottamalla suuria osinko sekä ansiotuloja hallitusta ankarammin ja pienituloisia taas hallitusta kevyemmin

kun tämä ideoitu niin sanottu työnäytekokeilu on saanut aivan ihmeellisiä kuvioita tuolla julkisuudessa niin haluaisin pikkuisen sitä valaista

olen kuullut nämä kannat ja tiedän kuinka vaikea tämä on jo viime vaalikaudelta

katsomme myös että tasa arvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta joten lisäisimme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon

tämä ideahan on siis idea kokeilusta jossa tämä työnäyte olisi täysin vapaaehtoinen

olennaista on että tarvittavat rakenteelliset uudistukset viedään pikaisesti läpi jotta talous ja työllisyys saadaan nousuun ja vasta tämän jälkeen talouden ollessa vakaammalla pohjalla on parempi ajankohta välttämättömien leikkausten ja veronkorotusten tekemiselle

tämän saman asian totesi muuten muutama viikko sitten valtionvarainministeriön entinen valtiosihteeri raimo sailas joten me emme ole ainoa taho joka on kiinnittänyt tähän huomiota

iho ei

työtön voisi itse päättää haluaako hän tarttua tähän tilaisuuteen vai ei mennä työpaikalle näyttämään onko minusta tähän työhön vai ei

suomessa hallitukset ovat perinteisesti tavoitelleet sitä että oy suomi ab annetaan seuraajalle paremmassa kunnossa kuin missä se saatiin

velkaantumiskehitykseen on puututtava hyvin suunnitelmallisesti

käsissänne taitaa olla historiallinen budjetti sillä onkohan koskaan ennen suomen valtion budjetissa ollut omaa momenttia toisen maan suoraan vastikkeettomaan tukemiseen

arvoisa herra puhemies

kiitos

katainen jättää perinnöksi maan jonka talous ei ole kasvanut vuosiin velkaantuminen on räjähtänyt käsiin työttömyys kolkuttelee kriisilukemia liikenneverkkojen sekä puolustusvoimien rahoitus on laiminlyöty ja keskeiset rakenteelliset uudistukset ovat pahasti kesken

arvoisa puhemies

en syyllistä hallitusta hallitus tekee varmaan parhaansa eikä ilkeyttään tee näitä toimenpiteitä tai jätä tekemättä mutta yksi semmoinen ongelma minkä itse olen ollut huomaavinani kun tehdään joitain päätöksiä on tämä vaikutusten arviointi ja sitten tämmöinen nopeampi reagointi

työ antaa ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa itseään

katsomme että nykyisessä taloustilanteessa on syytä panostaa tieverkkoon julkisten rakennusten homekorjauksiin kohtuuhintaiseen asumiseen sekä kasvuyritysten rahoitukseen

arktisen strategian ja erityisesti arktisen osaamisen tulisi toimia suomen erikoistumisalueena eun sisäisessä kilpailussa ja globaalitalouden kujanjuoksussa

meidän on suunnattava kaikki energiamme ja osaamisemme siihen että mahdollisimman monella tässä maassa voisi olla riittävä määrä työtä ei liikaa eikä liian vähän

maamme on kuilun reunalla

sen lisäksi että tällä olisi suhdanteita tasaava vaikutus tämä olisi myös järkevää julkisen rahan käyttöä koska matalasuhdanteessa näiden investointien teko on halvempaa kuin korkeasuhdanteessa

meidän tuotantomme tulee edustaa pitkää käyttöikää huippulaatua sekä sen pitää kyetä vastaamaan pohjoisen ilmaston vaatimuksiin kylmä osaaminen kun ei ole itsestään selvää ja siitä pitäisi tehdä sellaista nimenomaan suomessa

onko meillä tarpeeksi ketterä tämä järjestelmä että kun tehdään joitakin päätöksiä ja otetaan se käyttöön joku systeemi pystyttäisiin nopeammin reagoimaan siihen että nyt se menee metsään niin että emme tuhlaa resursseja tämmöiseen aivan turhaan

perussuomalaiset haluavat suomen jossa ahkerat ja työtä pelkäämättömät kansalaiset rakentavat yhteistä hyvinvointia suomen jossa lähimmäisistä välitetään ja jossa heikoimmista pidetään huolta

tämä hallituksen sekoilu ei takuulla ole jäänyt huomaamatta luottoluokittajilta ja sitä kautta se ei voi olla vaikuttamatta suomen luottoluokitukseen

mutta mitä vielä opposition vaihtoehtojen vähättely ja tahallinen väärinymmärrys on värittänyt koko hallituskauden talouskeskusteluita

fantastista

me haluamme pohjoismaisen hyvinvointivaltion jossa kannustetaan yrittämiseen ja työntekoon

arvoisa puhemies

kehyspäätöksen aiheuttamasta kentän kapinasta hätääntyneet vasemmistoedustajat alkoivat julkisesti vaatia ainakin osinkoverovääryyden korjaamista

arvoisa puhemies

olen monta kertaa pohtinut sitä ja kun hallitus on asettanut aikanaan tämän ict työryhmän jossa pohdittiin nimenomaan yli vaalikausien menevän politiikan merkitystä ict puolella ja sitä että nokialta hukkuu osaamista ja siihen on haluttu tarttua ja se on äärimmäisen hyvä että hallitus on siihen lähtenyt niin kysyisin ministeri vapaavuorelta

brändin valmistettu suomessa made in finland tulisi jatkossa olla laajennettuna käsitteillä kestää arktisissa olosuhteissa on pitkäikäinen ja on kestävällä tavalla valmistettu